arvoisa herra puhemies

ääripäässä ovat ne hyväosaiset joilla on varaa suojata omaisuutensa teknisin turvajärjestelyin tai palkata turvamies itsensä ja perheensä suojaksi

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

tässä vaiheessa me emme tee vastalause esityksiä koska äskeisessä äänestyksessä eduskunta on päättänyt aloittaa liikenneturvallisuuden alasajon e

muita puheenvuoroja

sen sijaan että luovuttaisimme vastuun yhteiskunnan turvallisuudesta yksityisille turvapalveluille meidän tulee lakeja säätämällä antaa turvallisuusviranomaisille työkalut ja budjettivaroin mahdollisuus ehkäistä rikoksia ja perhetragedioita

monet puolueet ovat harmaan talouden taistelun ottaneet puolueohjelmaansa mukaan ja tämä lakimuutos kyllä sotii kyseisiä

keskustelu on päättynyt puhemieskaavaehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan turha lähetekeskustelua varten ystävänpäivä sen kolmas asia kuin ne sinusta ehdottaa että asia lähettää sivistysvaliokuntaa

onko

puhemiesneuvoston pysyvästä ja asia lähettää sivistysvaliokunta

arvoisa herra puhemies

helsingin sanomat uutisoi vajaat pari viikkoa sitten tutkimuksesta budjettisäästön vaikutuksista poliisityöhön ja tämä tutkimus paljasti karulla tavalla työtaakkansa alle uupuneiden poliisien työmotivaation romahtaneen

lisäksi tänään julkaistiin poliisiammattikorkeakoulun tuore tutkimus joka paljasti poliisien kokevan oman työkykynsä heikkenevän muuta väestöä nopeammin

mitkä ovat ne pikaiset toimenpiteet joihin te tulette ryhtymään jotta kansalaisillamme säilyisi virkavallan kunnioitus ja kokemus suomalaisen poliisin luotettavuudesta ja lahjomattomuudesta

onko meillä aikomus myös lähettää terrorisminvastaisia torjuntayksiköitä tai miehiä myös ulkomaille koska pelkästään kotimaassahan tämä tiedustelutoiminta ei tuota tulosta

kun maassamme järjestettiin äänestys euroopan unioniin liittymisestä arveltiin sen johtavan suoraan myös rahaliittoon liittymiseen

ennen äänestystä silloinen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sauli niinistö vakuutti äänestäjille ja eduskunnalle ettei näillä äänestyksillä olla luopumassa markasta eikä olla liittymässä euromaiden joukkoon

sitten oikeusministeriksi noussut sauli niinistö perui aikaisemmat lausuntonsa ilmoitti että euroon liittymisestä päätettiin itse asiassa jo eun liittymislakiäänestyksessä

eduskunta edellyttää että suomen mahdollisesta liittymisestä rahaliiton kolmanteen vaiheeseen päätetään aikanaan eduskunnassa hallituksen erillisen esityksen perusteella

onkin erittäin luonteva jatkumo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sauli niinistön aloittamalle ja oikeusministeri sauli niinistön jatkamalle sumutukselle että näin merkittävä asia yritetään juosta kiireellä budjettikäsittelyn varjossa kansalta piilossa

kun ajoneuvovero otettiin aikoinaan käyttöön niin sitä myös perusteltiin ja lanseerattiin siitä saatavilla rahoilla että niitä käytetään tienpitoon

on kai todettava etteivät direktiivit olekaan poliitikkojen kirjoittamia vaan erittäin taitavien lobbareiden aikaansaannoksia niissä samoissa vallan ytimen pöydissä joissa meidän poliitikkojemme pitäisi olla suomen etuja ajamassa

entäpä sitten tilanne kun te haluatte kansalaisia töihin mikä on oikein hyvä asia ja kansalaisella on niin suuri onni että on saamassa työpaikan mutta sen verta kauempaa kotoa että tarvitsee oman auton

arvoisa herra puhemies

ennustusvirheet ovat suurimmillaan suhdannekäänteissä eli juuri silloin kun finanssipolitiikan numeerisia sääntöjä todennäköisimmin rikotaan

jostain kumman syystä tämä sektorimalli on tullut suomessa puheisiin vasta nyt vaikka se on ollut hyvinkin olemassa jo pitemmän aikaa

irlanti ja espanja eivät rikkoneet kasvu ja vakaussopimusta

se miksi usa varsinkin on suhtautunut tähän vastahankaisesti on se että venäjän yksi sektori olisi nato maan päällä tavallaan

mitenkähän esimerkiksi suomen ilmapuolustus suhtautuu tähän sektoriajatteluun kun sitä verrataan islannin ilmapuolustukseen

talouspoliittista valtaa luovutetaan pieni siivu kerrallaan

ongelmana on silloin että perustuslakivaliokunta katsoo jokaisen yksittäisen askeleen niin vähäiseksi vallansiirroksi ettei sen hyväksyminen vaadi eduskunnan määräenemmistöä tai neuvoa antavaa kansanäänestystä

sen sijaan että otamme käyttöön suomelle epäoptimaalisia eu tason sääntöjä voisimme noudattaa finanssipoliittisia sääntöjä käsittelevien tutkimusten neuvoja ja laatia itse paremmin suomen erityispiirteet huomioon ottavat säännöt sekä perustaa niitä tulkitsemaan vahvan ja itsenäisen pääasiassa akateemisista piireistä kootun finanssipoliittisen neuvoston

samalla olisi syytä vihdoin aloittaa laaja alainen kansalaiskeskustelu euroalueen integraatiosta ja ennen kaikkea siitä miten syvälle olemme valmiit integraatiossa menemään

tässä lakiesityksessä on iso ongelma se että niillä jotka ovat autokoulussa juuri tämän lain voimaantulon aikana se kortin saaminen saattaa venähtää vuosilla eteenpäin

vaikka nämä olisivat olleet tiedossa etukäteen kuinkakin pitkän ajan aika harva nuori näitä asioita seurailee omaehtoisesti

monesti kysymys ei ole nuoresta itsestään vaan autokouluilla yksinkertaisesti ei ole resursseja saattaa tätä ajo opetusta tietyn ajan puitteissa läpi jolloinka se venyy

tietty virheprosentti meille joka tapauksessa näihin tulee mutta tietenkin on syytä pyrkiä mahdollisimman aukottomaan järjestelmään

tämä poliisin hallinto vaatii virtaviivaistamista ja uudistamista mutta näillä toimenpiteillä ne lopputulokset eivät välttämättä ole niin ruusuisia ja positiivisia kuin mitä hallituksen esityksessä kuvaillaan

minä olen niitä tavan takaa penännyt mutta minä en oikein vakavasti puhuen ole

laskelmien

r b puhemies luota hän oli puhe varovaisesti tervasta saanut sellaisia laskelmia että minä voisin niihin oikopäätä uskoa

arvoisa herra puhemies

minä niin toivoin todella toivoin että minä olisin tänään voinut kiittää hallitusta tämän välikysymyksen tiimoilta muustakin kuin nopeasta vastausaikataulusta

olisi ollut todella hienoa todeta tässä ja nyt että hallitus on viimein ottanut vakavasti huolen kansalaisten turvallisuudesta ja poliisien resurssien riittävyydestä mutta valitettavasti hallitus vastauksessaan jatkaa poliisihallituksen käsikirjoittamaa propagandaa ylimielisenä ja todellisuudentajunsa kadottaneena

nämä tiedot ovat kuitenkin täysin todellisuudesta työssä olevien poliisimiesten henkilökohtaisesti kertomia tietoja

arvoisa puhemies

täältä on tullut virkaveljiltä oikealta edustaja jokiselta ja tolvaselta myöskin arvokkaita kommentteja ja näkökulmia tähän asiaan

arvoisa herra puhemies

arvon hallitus ketkä te itsenne lisäksi saatte uskomaan että lisäleikkausten peruuttaminen olisi määrärahalisäys tilanteessa jossa poliisin toimintaedellytykset ovat vaarassa vaikkei leikattaisi lanttiakaan

jos näillä hallintouudistuksilla aiotaan säästöjä saada niin se tarkoittaa sitä että joka ikisen ylikonstaapelia korkeampiarvoisen poliisin työtehtävät pitää perata läpi aina sisäministeriötä poliisihallitusta poliisilaitoksia myöten

elikkä turhia sääntelyitä purkamalla edesautetaan esimerkiksi yksityisyrittäjyyttä ja estetään heidän lähtemistään harmaan talouden tielle

en kyllä pysty nyt tuota edustaja virtasen pelokasta ja alemmuudentuntoista pitkää puheenvuoroa yhdistämään tähän hallituksen hyvään ehdotukseen

kyllähän veneilijäkin valitettavasti jossain vaiheessa rantautuu ja monesti omalla autollaan sitten rannasta kotiin lähtee ja siinä minä olen henkilökohtaisesti muutaman rattijuopon ottanut kiinni ihan vaan sen takia että siellä veneillessä on tullut sen promillen turvin otettua viintä ja nautittua mutta sitten maalla taas ollaankin jo ongelmissa tämän asian suhteen

tässä on vajaan kuukauden päästä itsenäisyyspäivä jolloinka moni täällä salissakin istuvista kansanedustajista ja melkein kaikki naispuolisista käyttää kampaamopalveluja hyväkseen ja mielellään itsenäisyyspäivänä laittaisi hiuksensa nätiksi

jo vuosia ennen tätä viimeisintä hallintorakenneuudistusta ovat poliisilaitokset joutuneet säästämään toimintamenoissa muun muassa jättämällä eläkkeelle jääneitten virkoja täyttämättä tai työvuorojen painottamisella virka aikaan elikkä niihin tunteihin jolloin ei tarvitse maksaa haittakorvauksia ilta yö ja viikonlopputyöstä

sen lisäksi

elikkä houkutus on suuri lähteä tekemään sitten tämäkin työ pimeänä

poliisijohdon kykenemättömyys hallintorakenneuudistuksen järkevään läpiviemiseen ei ole parantanut kenttävalvonta ja tutkintatehtävissä olevien yhä kasvanutta työtaakkaa vielä vähemmän kentän luottamusta poliisihallitukseen ja poliisin ylimpään johtoon

sen lisäksi haltik palke ja nämä muut ulkoistetut sijaistoiminnot eivät poliisilaitoskohtaisesti ole tuoneet säästöjä sillä tavalla kuin niitä on aikaisemmin toivottu

tässä pora kolmosessa toteutettu päällystövirkojen vähentäminen on tehty pääsääntöisesti rakentamalla edellä mainittujen virkojen haltijoille erilaisia asiantuntija tukipalvelu ja projektitehtäviä joista useat vielä entistä korkeammalla palkkatasolla

voisin sanoa että vaikkapa edustaja raatikainen pystyisi vastaavan projektin hoitamaan kahdessa viikossa eikä tarvitsisi tinkiä lakisääteisistä vapaapäivistä

ministerin myös tässä esille tuoma vasteaikojen kehitys perustuu lähinnä niitten manipulointiin alentamalla tehtävien kiireellisyysluokkaa jos tehtävälle ei ole partiota saatavilla tai muuttamalla suoritteiden perusteita jolloinka nyt on saatu paperilla enemmän liikenteen valvontaa kuin mitä liikkuva poliisi aikaisemmin teki ihan suoriteperusteita on muutettu

liikkuvan poliisin lakkauttaminen vei merkittävän reservin haja asutusalueiden poliisipalvelujen saatavuudesta sen lisäksi että liikenteen ja erityisesti raskaan liikenteen valvonta tulee vääjäämättömästi vähenemään sellaiselle tasolle että sillä on negatiivinen vaikutus lainkuuliaisuuteen

yksin automaattiseen liikennevalvontaan panostaminen on hölmöläisten peiton jatkamista ellei samalla osoiteta riittävästi henkilöstöä kameroiden tuottamaa materiaalia käsittelemään

kovasti muodissa olevaan talousrikollisuuteen panostaminen on poissa muusta rikostutkinnasta

silloin espoon poliisilaitoksen konstaapelina osallistuin varotoimena tehtyyn tehostettuun valvontaan ministereiden kotien läheisyydessä

suorittavan tason ulostulot jotka ovat varsin poikkeuksellisia kertovat siitä suuresta huolesta jota poliisit tuntevat nähdessään etteivät voimavarat yksinkertaisesti riitä edes kaikkien hälytystehtävien hoitamiseen

poliisiylijohtaja mikko paatero kommentoi ulostuloja toivomalla että kritiikki tuotaisiin virkateitä pitkin poliisin johdolle eikä näin julkisuuden kautta

vuosien varrella on nähty että joko virkatie on tukossa tai sitten viesti saattaa muuttua jopa ihan päinvastaiseksi kun se viimein ylijohtajan pöydälle on päätynyt

vaikka perussuomalaisten eduskuntaryhmän välikysymys käsitteli poliisipalveluiden saatavuutta on syytä olla huolissaan koko sisäisen turvallisuuden ja oikeusvaltion peruspilareiden toimivuudesta

laitoksen johtoa se tuskin kiinnostaa sillä työssään uupunut vahingossa väärään osoitteeseen avun lähettänyt päivystäjä vastaa yleensä yksin mahdollisiin virkavirhesyytöksiin

hallitus jossa mukana on myös edustaja lapintien vasemmistoliitto on hanakasti rahoittanut kreikkaa ja kreikan asehankintoja eurooppalaisten pankkien kautta

ministeri wallin te otitte puheissanne vastauksena esille myöskin historialliset näkökulmat

hyvinvointivaltiomme on pian sitä vain roistoille ja tätä me tuskin haluamme ne

kokoomuksen eduskuntaryhmä nosti

taistelemaan koulutetun sotilaan yritystoiminta ei varmaan ole suotavaa tässä maassa elikkä onko laskettu kuinka paljon nämä uudelleenkoulutukset ja tämän tyyppiset tulevat maksamaan yhteiskunnalle kun puhutaan että julkisia menoja pitää vähentää

teillä on kauniita sanoja alueellisesta edustavuudesta yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta ja äänestäjän kuluttajansuojasta

me olemme tällä tavalla menossa sosiaaliseen edustavuuteen

vaalipiirit kasvavat se tarkoittaa sitä että edustajaehdokkaitten täytyy tehdä enemmän vaalityötä ja se ei ole mitenkään helppoa ja halpaa nykyaikana

sitten jos edustajaksi pääsee pitää myöskin vaalipiirinsä ihmisten asioita hoitaa ja käydä siellä hoitamassa paikan päälläkin niitä asioita ja kun matkat ovat useita satoja kilometrejä niin niitä ei polkupyörällä taiteta niin kuin vihreät täällä pääkaupunkiseudulla